olemme rakentaneet kotimaatamme tinkimättömällä työllä vastuun kantamisella itsestämme ja toisistamme ja myös rohkeudella katsoa eteenpäin

voisiko ajatella niin ilman että me nyt tarvitsemme uusia valtakunnallisia tarkennettuja kriteeristöjä että me saisimme tämän subjektiiviseksi oikeudeksi

arvoisa puhemies

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä tukee eduskuntaryhmien yhteistä päätöstä jolla edistetään venäjän kielen ja kulttuurin tuntemusta

tällä tärkeällä eleellä kunnioitamme menneitä aikoja ja suuntaamme tulevaisuuteen jossa kanssakäyminen naapurikansojemme kanssa tulee olemaan yhä merkittävämpää

olisi välineitä muutenkin tämä ratkaista

lasten ja nuorten ja erityisesti perheiden hyvinvointi on yhteiskunnassamme erittäin tärkeää ja se että yhteiskuntamme tukee perheitä heidän hoito ja kasvatustehtävässään

arvoisa puhemies

hallitusneuvotteluissahan me saimme hallitusohjelmaan erittäin hyvän kirjauksen että nimenomaan lailla ja vielä suluissa siellä oli että vanhuspalvelulailla turvataan iäkkäiden henkilöiden oikeus laadukkaaseen ja tarpeenmukaiseen hoivaan

mielestäni nimenomaan se on tärkeää että lapsiperheiden tulisi jatkossakin saada sellaisia tukimuotoja jotka heille mahdollistavat sen kasvatustehtävän ja että he voisivat päättää itsenäisesti esimerkiksi kuinka kauan he hoitavat lastaan kotona

kotiäitien työllistymismahdollisuuksia on hyvä kehittää mutta tätä ei tule tehdä kotihoidon tuen kustannuksella

olemme tässä salissa moneen kertaan odottaneet näitä mitoituksia ja nyt niitä ei siellä ole

näen että kotihoidon tuen määrään ja kestoon ei tule tehdä heikennyksiä

kysymykseni vielä haluaisin kohdistaa erityisesti siihen että nyt tässä luonnoksessa ei määritellä myöskään sitä minkä ikäisiin henkilöihin lakia sovelletaan

kysynkin hallitukselta miten hallitus aikoo turvata lapsiperheiden valinnanvapauden ja mahdollisuuden hoitaa lastaan kotona

nyt huoleni on että kun ei ole tätä määrittelyä niin miten turvataan että todella nämä monipuolisuudet ja laaja alaisuudet toteutuvat kun se rahoitus ei edes sille ikäryhmälle joka aikaisemmin oli keskustelussa ollut riittävä

valtion ja kuntienhan tulee vastata perusoikeuksien toteutumisesta kaikissa tilanteissa myös laman aikana ja talousvaikeuksissa

nyt tiedämme että kuntien päätökset ja suunnitelmat uhkaavat perustuslaissa säädettyjen perusoikeuksien toteutumista ja vaarantavat kansalaisten yhdenvertaisuutta

kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä on erittäin hyvä että kaupan ala on viime aikoina noussut esille eduskunnassa eri yhteyksissä

nyt käsiteltävä selonteko osoittaa muun muassa että päivittäistavarakaupan alalla liittyy erilaisia ongelmia niin kilpailuun kuin korkeisiin kuluttajahintoihin

selonteossa tulee selvästi esille että kauppojen laajentuneet aukioloajat ovat pahentaneet näitä ongelmia aivan kuten ryhmämme ennakoi kolme vuotta sitten

tuon lain pääasiallisena tavoitteena oli selkeyttää vähittäiskauppojen aukioloaikaa koskevia säännöksiä siten että lähikauppojen asema turvattaisiin

arvoisa puhemies

erityisesti tässä on kysymys perheiden omasta henkilökohtaisesta valinnasta ja ymmärsin kyllä näistä ministerien puheenvuoroista että se on myös hallituksen yksimielinen tahto että perheitten valinnanmahdollisuutta tuetaan ja arvostetaan

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää erittäin valitettavana sitä että tämä hyvä tavoite ei nyt kuitenkaan ole toteutunut

kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän tärkein tavoite kuntauudistuksen yhteydessä on ollut ja on turvata että kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta keskeiset palvelut järjestetään yksilön tarpeet huomioiden vaikuttavina ja kattavina lähipalveluina

tietenkin tämä kotihoidon tuki sen säilyttäminen ja myös sen määrä suuruus ratkaisee hyvin paljon voivatko perheet äiti tai isä jäädä hoitamaan lapsiaan kotona

erityisesti suurten markettien ja kauppakeskusten laajennettu sunnuntaiaukiolo on päinvastoin vaikeuttanut pienyrittäjien ja lähikauppojen asemaa

olemme tyytyväisiä siihen että tämä tavoite on kirjattu hallituksen tiedonantoon ja nyt myös valiokunta useassa kohdassa mietintöään korostaa lähipalveluiden turvaamisen merkitystä

minä vielä haluan kysyä sitä että ei puututtaisi tähän kotihoidon tuen suuruuteen ja siihen mitä se on mahdollistanut tähän päivään saakka

kdn lähtökohta palveluiden järjestämisessä on että kuntien asemaa palveluiden tuottajina vahvistetaan ja että sosiaali ja terveyspalveluiden järjestäminen selkeytetään

kristillisdemokraatit näkevät oikein toteutetun uudistuksen ennen kaikkea mahdollisuutena järjestää palvelut niin että ne ovat ja toteutuvat entistä laadukkaampina ja paremmin saavutettavina

kauppojen aukioloaikojen laajentaminen on heikentänyt merkittävän työntekijäjoukon mahdollisuuksia perheen yhteiseen aikaan varsinkin viikonloppuisin

korostamme että uudistuksen yhteydessä palveluketjut tulee rakentaa mahdollisimman saumattomiksi huomioiden erilaiset matalan kynnyksen palvelut ja ennalta ehkäisevät toimet

lainsäädännön tulisi mielestämme olla sellainen että se tukee ihmisten työssäjaksamista eikä heikennä sitä varsinkin jos haluamme tosissamme pidentää työuria

olemme tyytyväisiä että hoitoketjujen raja aitojen poistamisen tärkeys huomioidaan eli se sisältyy myös hallintovaliokunnan mietintöön

samoin olemme tyytyväisiä siihen että hallintovaliokunnan mietinnössä painotetaan että perusterveydenhuoltoa vahvistavassa uudistuksessa on turvattava erikoissairaanhoidon säilyminen korkeatasoisena

arvoisa puhemies

lisäksi kauppakeskukset ovat jopa pakottaneet pienet liikkeet pitämään ovensa auki kauppakeskusten laajentuneiden aukiolojen mukaisesti

kuopiossa virkailijoille annetaan henkilökohtaiset tulostavoitteet virkailijat jalkautuvat pk yrityksiin kohtaamaan työnantajia ja etsimään työpaikkoja joihin te virkailija joko tietää heti osaajan tai voi lähteä etsimään tätä

pienille liikkeille sunnuntaiaukiolo on sitä paitsi taloudellisesti erittäin kannattamatonta

tiedämme että meiltä löytyy jo nyt esimerkkejä kunnista joiden talous on kestämättömällä pohjalla

arvoisa ministeri miten on tarkoitus ratkaista tämä yhtälö

työttömyys kasvaa te virkailijoita vähennetään mutta te keskusten palveluja olisi samaan aikaan parannettava jotta työpaikat ja työnhakijat kohtaisivat toisensa

sekin on totta että työllisyys kaupan alalla on hivenen parantunut

näitä taloudellisen elinvoimaisuuden kriteereitä on tuotu esille hallituksen tiedonannossa ja käsitelty nyt valiokunnan mietinnössä

selonteon johtopäätöksissä todetaan että uudet säännöt ovat olleet voimassa niin vähän aikaa ettei ole tarkoituksenmukaista arvioida sääntelyjen sisältöjä

valiokunta toteaa että kuntien taloutta koskevat kriteerit kuvaavat kuntien talouden tilaa ja liikkumavaraa

näihin kriteereihin liittyen pidämme kokonaisuudessaan tässä uudistuksessa erittäin tärkeänä että kun määritellään nyt näitä kriteereitä vahvalle kunnalle ja koko tälle kuntauudistukselle kriteerin määritelmät ovat sellaisia että ne mahdollistavat kuntien omista vahvuuksista lähtevän uudistuksen ja muutokset

tehokkaampaa tapaa tuhota demokratia tuskin löytyy kuin viedä äänestäjien luottamus päättäjien valinnan rehellisyyteen ja päätöksenteon riippumattomuuteen

selonteossa ilmentyvät tiedot tukevat ryhmämme jo kolme vuotta sitten esille tuomia ongelmakohtia

penseä ihan sama asenne on valtaamassa alaa

meidän edustajamme totesivat tuolloin että uudistus tulee johtamaan lähikauppojen vähentymiseen sekä työntekijöiden ja yrittäjien aseman heikentymiseen ja että sen hyödyt kuluttajille ovat vähäiset

arvoisa puhemies

tällä viikolla uutisoitiin terveyspalveluyritys mehiläisen verosuunnittelusta ja kyseinen yrityshän ei ole ainoa yritys suomessa jonka omistuspohja on ulkomailla

näin ei tulisi olla vaan politiikalla tulisi synnyttää arvoja joilla luodaan yhteenkuuluvuutta ja luottamusta demokratian toteutumiseen

kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä selonteko tuo selvästi esille useamman ongelmakohdan johon tulee suhtautua vakavasti

valiokunta ansiokkaasti toteaa ettei kuntaliitos ole sinänsä tavoite vaan keino vastata kuntakentän haasteisiin ja asukkaiden tarpeisiin

mielestäni tämän tekee vakavaksi se että nämä tuottavat terveyspalveluja joista tulot tulevat kunnilta ja valtiolta tietysti asiakkailta mutta myös kunnilta ja valtiolta hyvinkin vahvasti

hallituksen tuleekin pyrkiä löytämään keinoja paremman ja kestävämmän säätelyn aikaansaamiseksi

tämän viikon alussa julkaistussa ensimmäisessä maailmanlaajuisessa ikääntyvien hyvinvointiraportissa tulokset osoittavat että ikääntyvät voivat monella mittarilla suomessa heikommin kuin useimmat länsimaiset ikätoverit

nyt kun valtiovarainministeri ei ole paikalla niin tietysti ehkä pääministeri voisi vastata mutta kysymykseni haluaisin toisaalta osoittaa myös sosiaali ja terveysministeriöön miten tätä tilannetta arvioitte löydetäänkö keinoa millä tämmöiseen voitaisiin puuttua koska kuitenkin on kysymys yhteiskunnan rahoista ja kirjauksia on hallitusohjelmassakin millä tavalla pitäisi harmaaseen talouteen ja niin edelleen

kuljetaan sammutetuin lyhdyin himmeästi tuikutellen siellä mistä ääniä tuntuu olevan saatavissa

pidämme erittäin tärkeänä että kunnat itse ovat innovatiivisia ja innokkaita etsimään sitä parasta ratkaisua kuntansa ja lähiympäristönsä tulevaisuuden kannalta ja että nyt nimenomaan tämä kuntien aktiivisuus huomioidaan

ihmisarvo on markkina arvoa tärkeämpää

on vain yhtä samaa värien kakofoniaa ruskeaa joka ei houkuta äänestäjiä

onko siis mahdollista että tämän kuopion mallin mukaisiin toimintatapoihin voitaisiin velvoittaa kaikki te keskukset

ikäihmisten toimeentulosta terveydestä ja elämänlaadusta on pidettävä parempaa huolta ja kysynkin arvoisa hallitus ja asianomainen ministeri

olemme tyytyväisiä myös valiokunnan huomioon siitä että kuntauudistuksen lähtökohtana tulee olla ettei kunnille lisätä uusia velvoitteita ja että olemassa olevia normeja pyritään joustavoittamaan

linjattomuus johtaa poliittisen keskustelun kuolemaan

miten ministeriö arvioi tämän raportin tuloksia ja miten tähän tulee reagoida

kuntauudistuksen seuraavissa vaiheissa pidämme äärimmäisen tärkeänä sitä että kuntien ääntä nyt sitten kuunnellaan uudistuksen jatkovaiheessa sillä uskomme siihen että kunnista löytyy se tietotaito kehitykseen ja nimenomaan oman alueensa eritysolosuhteista

näyttää siltä että ryhmäkuri estää sen

lähipalveluiden turvaamisen lisäksi toinen asiakokonaisuus jota kristillisdemokraatit ovat kuntauudistuksen yhteydessä pitäneet esillä on tavoite demokratian ja kuntalaisten osallistumisen vahvistamisesta

edustajat saattavat puhua toreilla kylläkin varmasti täydestä sydämestä toisin kuin sitten äänestäessään ryhmäkurin alla lopulta toimivat

jokaisen äänen tulisi kuitenkin painaa demokraattisilla vaaleilla valittua henkilöä päätöksenteossa loppuun saakka

valiokunta toteaa mietinnössään nimenomaan tämän lähidemokratian kehittämisen tärkeyden käynnistyvän kuntalain kokonaisuudistuksen yhteydessä että se on tärkeää

tuemme valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön asettamaa selvitystyötä lähidemokratian eri muotojen kartoittamiseksi ja lähidemokratian vahvistamiseksi

uuden terveydenhuoltolain mukaan ensihoidon järjestämisen vastuu siirtyy kunnilta sairaanhoitopiireille

päätöksenteko ei saa etääntyä kuntalaisista

nyt suomalainen demokratia on johtamassa yhä enemmän keskiarvohyvinvointiin jossa ääripäät ovat kaukana toisistaan

ihmiset voivat huonommin niissä yhteiskunnissa joissa on suuret tuloerot ja jyrkät luokkaerot kuin niissä joissa ollaan mahdollisimman lähellä taloudellista ja sosiaalista tasa arvoa

miten te näette tämän ongelman jossa ensihoidon järjestämisvastuun siirtyminen sairaanhoitopiirien vastuulle näyttää nyt lisäävän kohtuuttomasti kuntien menoja

kristillisdemokraatteina pidämme tärkeänä sosiaalisten ja terveysongelmien ennaltaehkäisyä varhaista puuttumista sekä syrjäytymisvaarassa olevien tukemista

sosiaaliturvan tulee auttaa yksilöä ja yhteisöjä ihmisen omanarvontuntoa kunnioittaen ja tukien eli kannustaen omatoimisuuteen ja itsestään huolehtimiseen mikäli mahdollista

jokaisella on oikeus osallistua omista asioistaan ja omasta hyvinvoinnistaan päättämiseen joko suoraan tai välillisesti

demokratiaan on kasvatettava ja osallistuminen on tehtävä mahdolliseksi kaikille

todella tärkeä on tämä yhdenvertaisuuskysymys mutta mielestäni yhtä tärkeä kysymys on se että koska kaikille kuntalaisille on tärkeää myös tämä ensihoidon taso ja laatu että se ei heikkene

lapsille ja nuorille on tarjottava mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa heidän elämäänsä koskettaviin asioihin koulussa ja harrastustoiminnassa esimerkiksi oppilaskuntatoiminnan ja nuorisovaltuustojen kautta

todella tämän hallituskauden aikana joudumme tekemään kipeitä leikkauksia ja lähtökohtahan tälle hallitusohjelmalle oli että velkaantumisen suuri kasvu tulee todella pysäyttää

nyt kuitenkin joissakin kunnissa näyttää siltä ja siitä on jo paljon kirjoitettukin että ehkä säästöjä tehdään muun muassa lähtövalmiuden kustannuksella ja niin edelleen

varmasti niin hallituksen tekijät kuin kansalaiset ovat siitä samaa mieltä että meidän täytyy yhteistä tahtoa löytää tämän velkaantumisen pysäyttämiseksi

arvoisa puhemies

kuitenkin hyvinvointiohjelmaan on saatu hyviäkin kirjauksia siitä miten lapsiperheiden kotipalveluja ja matalan kynnyksen palveluja kehitetään on jopa lisäksi sen lauseen perässä että lisätään

meidän tulee nähdä pidemmälle ja tunnistaa oikein tämän hetken talouden haasteiden lisäksi maamme tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet

kansalaisjärjestöt ovat ruohonjuuritason päätöksentekijöitä käytännön toimijoita ja kanavia joiden kautta saadaan kokemustietoa

kansalaisjärjestöjen toiminnan tukeminen taloudellisesti ja lainsäädännöllisesti on yhä tärkeämpää myös kansallisen yhteyden tunteen luomiselle

näen kun tiedän millä tavalla esimerkiksi näitä hyvinvointiohjelman kirjauksia tehtiin että niitä ei tehty niin että ne olisivat mitäänsanomattomia vaan oikeastaan jokainen verbi tai lause merkitsee jotain

eilen täällä eduskunnassa käsiteltiin yhdenvertaisuuslakia

oikeusministeri henriksson esittelitte lakia muun muassa toteamalla että uusi yhdenvertaisuuslaki antaisi nykyistä laajempaa ja yhtenäisempää suojaa syrjinnältä